se on meidän kaikkien etu

täällä hallitus on tiukentamassa konsernin sisäisten lainojen korkokulujen vähennysoikeutta mutta mielestämme lainsäädäntöä olisi syytä kiristää niin että kulloisenkin markkinakoron yli menevien korkojen vähennysoikeus poistettaisiin

tässä tulisi kasvua ja hyötyä

konsernin sisäisen lainoituksen avulla tapahtuvaan verokeplotteluun liittyy keskeisesti myös niin sanottu alikapitalisointi

näin näitä kymmeniä miljoonia laitetaan tähän

kansanedustaja edustaa valitsijoitaan

jotain hyvää mutta myös sitten huonoa varmaan sitten tulevissa talousarvioissa näihin voi keskittyä paremmin

se tarkoittaa tilannetta jossa suomalainen tytäryhtiö ottaa ulkomaalaiselta emoyhtiöltään erittäin suuren velan ja tämän korot vähennetään sitten täysimääräisesti suomalaisen yhtiön yhteisöverotuksessa

suurten kaupunkien edustajat ja pienten maaseutukuntien edustajat ovat linjauksissaan erilaisia ovathan heidän äänestäjänsäkin erilaisia

täytyy sanoa että olen hiukan niin kuin epäilevä tuomas ja miksi

on demokratian kannalta todella vaarallista tehdä suuria eri maakuntia yhdistäviä vaalipiirejä

täällä on lähes joka suulla puhuttu aika lailla myönteisiä kuvia tästä vapaakauppasopimuksesta ja sitten ministeri on myös maininnut että ei tavallaan ole mitään ongelmia

sen olemme kuulleet että paikallistuntemus häviää

täällä syntynyt tulos menee korkojen muodossa verottamattomana ulkomaalaiselle emoyhtiölle

aina tietenkin jokaisessa tapauksessa tulevat valituiksi jotkut ehdokkaat mutta vaalimatematiikan mukaan on suuri vaara että pieniltä paikkakunnilta tulevat ehdokkaat jäävät tappiolle suuressa vaalipiirissä

mutta saman tien ministeri mainitsi että nämä neuvottelut ovat pitkät ja vaikeatkin

mielestämme suomessa tulisi säätää alikapitalisointia koskeva laki jossa koron verovähennysoikeuden maksimimäärä perustuisi velan ja oman pääoman suhteeseen

niin kuin oikeusministeriön selvityksessä todetaan raiskausten ja lasten seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrä on jopa kaksinkertaistunut

niin kuin täällä aluksi mainitsin olisi myös syytä miettiä mitä tämä tasauspaikkajärjestelmä toisi tässä vaalijärjestelmässä

mistä nämä voidaan vielä tietää

niin on esimerkiksi hyvin tärkeätä koska verojen pimittäminen on suuri asia että verohallinto pystyy olemaan yhteydessä ulkomaille ja paljon puhutaan esimerkiksi viron veroviranomaisten kanssa

on muistettava että eu maissa on tuhansia ja kymmeniätuhansia pk yrityksiä jotka myös kilpailevat suomen pk yritysten kanssa niin että nyt pitää sitten ruveta satsaamaan varsinkin pk yritysten osalta viennin edistämiseen eli tämmöistä ennenaikaista myönteisyyttä

ensinnäkin tätä suomen maahanmuuttopolitiikkaa tulisi tarkistella ihan laajempana kokonaisuutena jossa otettaisiin huomioon esimerkiksi tulevat työvoimatarpeet

ei ole mitään järkeä tehdä energian säästämisestä tai energiankulutuksen seuraamisesta suurta hallinnollista taakkaa

samalla toivon että edustaja tolvasen lakialoite koskien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksien rangaistusasteikon alarajan korottamista otetaan eduskunnassa nopeasti käsittelyyn ja voisimme hyväksyä aloitteen yksimielisesti

nykyinen todistus ei tosiaan palvele asunnon ostajan tarpeita tai ne tarpeet voidaan toteuttaa yksinkertaisemmin

keskustelu asiasta on

onnistunut kotouttaminen vaatii paitsi työntekijän motivoitumista myös työmarkkinoiden kykyä ottaa vastaan työvoimatarjontaa

mikäli koron määrä ylittäisi kolmen suhteen yhteen yli menevä osuus rinnastuisi ulkomaille maksettuun osinkoon ja olisi siten vähennyskelvotonta menoa suomen verotuksessa

tämmöinen julkisuus olisi askel parempaan suuntaan

vedetään takaisin

on hyvä että kaikki on oikein mutta sanoitte että tämä on vasta alkuvaiheessa eikä ainakaan tavallinen rivikansanedustaja ole saanut mitään sellaisia yksityiskohtaisia tietoja että kuinka tässä loppujen lopuksi käy

kun lakia uudistetaan olisi siinä yhteydessä hyvä tehdä linjausta energiatehokkuutta edistävän teknologian kehittämiseen ja käyttöönoton parantamiseen

kun nämä lakimuutokset on toteutettu ja osa näistäkin ja verottajalle on annettu lisäresursseja asianmukaisen valvonnan suorittamiseen uskon että tulevina vuosina suomen valtio saa lisää verotuloja

mutta varsinainen hallituksen esitys tarkoittaa sitä että laittoman maahantulon järjestämisenä säädettäisiin rangaistavaksi se että maahan tuodaan ulkomaalainen jonka maahantuloon vaadittava matkustusasiakirja viisumi tai jokin muu rinnastettava asiakirja olisi saatu viranomaiselta asiakirjan myöntämisen kannalta merkityksellisen totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon avulla lahjomalla viranomainen tai virkamiehen väkivaltaisella vastustamisella

kun esimerkiksi käräjäoikeuksissa asia saattaa tulla käsittelyyn vasta jopa kahden vuoden kuluttua tapahtumasta ei henkilökohtaisen todistelun arvo ole enää kovin luotettava

energiaratkaisut tulee ulottaa energiatehokkuutta palvelevan korjausrakentamisen rahoitusjärjestelmän luomiseen ja rahoitusjärjestelmän on oltava pitkäjänteinen ja kaikentyyppisiä kiinteistöjä palveleva

usein käsittelyä tietysti vaikeuttaa asianomaisten saaminen käräjäoikeuteen ensimmäisillä kerroilla

mutta tätä täällä on kuulutettu että puhalletaan tässäkin asiassa yhteishiileen ja saadaan niitä veroja tänne suomen valtiolle mitä nyt näinä viimeisinä vuosina on jäänyt tulematta

minkälainen yritysneuvottelukunta on lähtenyt täältä suomesta neuvotteluun ja onko sitten mitään painoarvoa heillä ollut

edelleen säännöksissä todetaan myös selvyyden vuoksi että rangaistavaa olisi tuoda maahan ulkomaalainen jonka maahantuloon vaadittava asiakirja olisi väärä väärennetty tai myönnetty toiselle henkilölle

lapsi tai nuori joka muutenkin tässä iässä on erittäin haavoittuvainen ja on joutunut rikoksen uhriksi saattaa menettää itsetuntonsa vuosiksi tai koko loppuelämäksi

harmaa talous ja maahanmuutto liittyvät toisiinsa siltä osin kuin harmaan talouden piirissä toimii maahanmuuttoa hyväksikäyttäviä yrityksiä

täytyy ensinnä todeta että suurin osa lapsista syntyy aivan normaalisti vaikka kotosalla mutta meidän pitää olla kyllä siitä huolehtivaisia että vaikka neuvolassa tuntuu että lapsella on kaikki hyvin niin sitten tapahtuukin että kun synnytyksen hetki tulee niin huomataan että jotain on vialla

toivon että tämä asia otettaisiin esiin että tässä kohdin nämä asiat eivät pitkittyisi vaan vaikka kuinka resurssit olisivat vähäisiä niin nämä asiat menisivät muutamassa kuukaudessa ohi

suomessa etenkin rakennus kuljetus ja ravintola aloilla harmaata taloutta esiintyy tänäkin päivänä paljon

valvonta on suhteellisen vaikeaa sillä useimmat työntekijät tulevat maahan lähetettyinä työntekijöinä jotka oleilevat maassa vain vähän aikaa

en sano että tämä koskee erittäin läheistä minun ystävääni

samalla kun edunvalvontatehtävien tarve lisääntyy hallitus on linjannut lisäävänsä ostopalveluiden osuutta näissä tehtävissä

harmaan talouden yhteydessä valtiovalta on etenkin kiinnostunut oikeudenmukaisesta verojen maksusta ja muista talousrikollisuuden piirteistä

edunvalvonnassa on tälläkin hetkellä monissa kunnissa ongelmia

laittomasti maahan muuttanut ilman virallisia papereita täällä asuva ei voi elättää itseään kuin rikollisilla keinoilla tekemällä pimeää työtä tai varastelemalla

edunvalvojat eivät hoida tehtäviään riittävän tiukasti

mutta aivan huolissamme olemme siitä että kun katselee tätä synnytyssairaaloiden karttaa niin kun ajatellaan jotain kajaania ja kaikkea tätä lapin lääniä siellä on julmetun pitkät matkat niin kun tämä uusi sote ratkaisu tulee niin kyllähän jos siinä jonkinlaista järkeä nyt ministereillä on he ymmärtävät että ei saa montaa sataa kilometriä olla synnytyspaikkaan

toivottavasti ostopalveluiden osalta pystytään järkevään ja taloudelliseen sekä ennen kaikkea oikeudenmukaiseen palveluun

ennalta ehkäisevä työ on parasta ja edullisinta toimintaa myös laittoman maahanmuuton ehkäisyssä

toivon ja meidän pitäisi tehdä parhaamme että tämä huostaanotto olisi vihonviimeinen tapaus

arvoisa puhemies

se on tärkeätä että päivystyslääkäreiden joukossa on tosiaan se asianmukainen henkilökunta että vanhemmat voivat mennä luottavaisin mielin synnyttämään ettei tule tämmöisiä tapauksia joissa sitten vanhemmat ja lapset saavat siitä kärsiä elämän ikään

esityksen tarkoituksena on ottaa käyttöön metalliromujen ja jätteiden myynnissä käännetty arvonlisäverovelvollisuus eli verovelvollisuutta sovellettaessa verovelvollinen on myyjän sijasta ostaja

yritysten moraali nousee laittoman maahanmuuton ehkäisyssä suureksi tekijäksi

tämä systeemi on käytössä suurimmassa osassa eu jäsenvaltioita

annan myös lämpimät kiitokset tästä esityksestä oikeusministerille

mutta jäin pohtimaan kun täällä puhuttiin näistä jokelan ja kauhajoen surmista että nämä tappajat olivat näitä nuoria koululaisia ja molemmilla oli taustana että he yrittivät päästä hoitoon ja muistaakseni kauhajoen tapauksessa oli myös lääkitys

tämä kertoo suomen henkisestä tilasta mikä on hälyttävä

niin kauan kuin laiton maahanmuuttaja pystyy elättämään itsensä suomessa homma jatkuu

ennaltaehkäisyn pitää tässäkin asiassa ulottua oikeusministeriön ja sosiaaliministeriön yhteisesti hallittavaksi eli tämä on suuren luokan asia

arvoisa puhemies

kysyisin oikeusministeriltä parantaako tämä lakiesitys sitä kun lääkärit nyt tutkivat näitä nuoria ja tiedetään että pahoinvointia meidän nuorissamme on hirmuisen paljon että lääkäreillä kun he näkevät että nyt on jotain vialla kyllä tarvitsisi olla mahdollisuus että poliisien välinen yhteistyö toimisi tässä tapauksessa

lopuksi haluan vielä oikaista kun täällä edustaja niinistö mainitsi ja kyseli mitä mieltä ministeri on paljuselleistä

tätä keskustelua varten ja sitä on tarkastuksen jossa se on myös nosturi tuo posiolla ja sivistysvaliokunta keskustelu päättynyt d tämäkin kuin ei mitään

on liian paljon ihmisiä vailla asuntoa liian paljon ihmisiä on leipäjonossa ja meillä on myös henkistä ja fyysistä tyhjyyttä

me tiedämme että suomalaisilla aluksilla työskentelee hyvinkin paljon ulkomaalaisia työntekijöitä ja osa heistä ei käy ollenkaan suomessa muuten kuin lääkärintarkastuksessa

joka arvostelee sitä niin perustakoon yrityksen ja palkatkoon ihmisiä niin että tietää että yrityksen perustaminen ei tällä hetkellä ole niin helppoa kuin sitä arvostellaan

on ihminen rikollinen tai muu niin suomalaisessa sivistysvaltiossa hänellekin kuuluu asianomainen kohtelu joten tässä pöytäkirjaan haluan tämän korjata että me emme todellakaan ole näiden vanhanaikaisten paljusellien kannalla vaikka tätä nyt vielä muutamissa naisvankiloissa ja yleisesti miesvankiloissakin on

kun täällä puhuttiin myös valmistelun estämisestä niin tämä olisi semmoinen että pitäisi selvittää että lääkäreillä ja virkavallalla poliisilla pitäisi olla yhteys

nyt sitten työvaliokunnassa olemme käsitelleet tätä asiaa

esityksessä ehdotetaan että lääkärintarkastuksen voi tehdä myös ulkomailla sellaisessa valtiossa joka on hyväksynyt kansainvälisten merenkulkijoiden terveydentilaa ja lääkärintodistusta koskevien määräysten noudattamisen

kun tiedetään että nyt on nuorella jotain vialla siihen pitäisi puuttua

rehellinen yrittäjä ei pysty kilpailemaan pimeää yrittäjää vastaan

tämä jää sitten taas kuolleeksi kirjaimeksi jollei tätä voitaisi tämän lakiesityksen mukaan sitten vielä tarkastella ja tähän tehdä jotain parannusta

ja lopuksi haluaisin sanoa että meidän on yhdessä puolustettava suomea meidän kristillisiä arvojamme oikeudenmukaisuuttamme ja kulttuuriamme ja autettava todella niitä turvapaikanhakijoita jotka ovat avun tarpeessa

isot yritykset eivät tästä luonnollisestikaan kärsi mutta pienille yrityksille kuukausittainen kulu saattaa olla kohtuuttoman korkea

arvoisa puhemies

on ensinnä todettava että eduskunnassa on muutamia semmoisia asioita jotka ovat omantunnon asioita ja tästäkin asiasta on turha väitellä

joskus tuo kaikki mitä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaiset tiedotuksensa käsittely alkaa tänään ensimmäisen käsittelyn estellä kannatettava lakiesitys

toivottavasti verohallinnon järjestelmä on todella yksinkertainen ymmärtää ja käyttää ettei yrittäjän aikaa kulu hallintokiemuroiden opetteluun ja ilmoitusten tekemiseen

mutta kannatan tätä kansalaisaloitetta koska tämä on minulle omantunnon asia ja ihmisoikeusasia ja siitä ei kannata väitellä jokainen on tästä eri mieltä

en voi oikein ymmärtää sitä kun hallituspuolueet sanovat että nyt on pallo kunnissa koska emme me tiedä mitä meidän pitää tulla tekemään

eräs mielenkiintoinen kohta on eduskuntapuolueista koostuvan puoluesihteereiden toimikunnan esitys että järjestettäisiin niin sanottu oliko se nyt kansallinen vaaliviikko oliko se huhtikuun kolmas sunnuntai että siihen keskitettäisiin kaikki vaalit ihan presidentinvaaleja myöten

se on ensinnäkin ihan hyvä todeta että aborttien määrä on laskenut ja varsinkin nuorten keskuudessa niin että tämä valistus on mennyt eteenpäin

hallituksen kärkitavoitteinahan on harmaan talouden torjunta

hallituksen tulee todella keskittyä suurten harmaan talouden toimialojen kitkemiseen annettava siihen riittävät resurssit

arvoisa puhemies

olisiko tämä yksi semmoinen että kansalaiset voisivat sitten innostua tästä

arvoisa puhemies

saimme viettää todellista rauhallista juhannusta mutta en voi silti väittää että sen takia olemme tulleet eräät muistamattomiksi

täällä pykälässä sanotaan että terveydenhuollon henkilökunnalla on oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä suorittamasta raskauden keskeytystä ellei naisen henki ole vaarassa

arvoisa puhemies

eun ja samalla suomen tulevaisuudessa on isoja haasteita sisältä ja ulkoa

jos ajattelisin ensi vuotta niin suuri askel pitäisi ottaa kaikkeen ennalta ehkäisevään työhön ja ennen kaikkea jos ajatellaan niin lastensuojeluun

esimerkkinä mitä mekin olemme työvaliokunnassa esittäneet on muun muassa ketjuvastuun käyttöönotto rakennusalalla sanktioiden koventaminen ja myös viranomaisten yhteistyö on entistä tärkeämpää

arvoisa puhemies

he ovat maininneet että tietotekniikka on olemassa mutta pienellä alkupääomalla käyntiin lähtenyt yritys ei kovin äkkiä voi investoida muutamiin tuhansiin